nämä panama paperit osoittavat miten tärkeätä on avoin omistus ja että nähdään miten tulovirrat liikkuvat finanssikapitalismissa

arvoisa rouva puhemies

kumpi on kansanvaltaisempi tapa

rasismi ei ole mielipide rasismi on rikollista rasismi on ihmisten syrjimistä ihmisten taustan takia syrjään työntämistä

meidän mielestämme vasemmiston mielestä voidaan luopua presidentin sisäpoliittisen vallan jäänteistä erilaisista nimityksistä mutta sen sijaan ulko ja turvallisuuspolitiikasta päätettäessä mitä useampi on mukana päätöksenteossa sen parempi

suomessa on semmoinen henki että pyrkimällä kieltämään kaikki kriminalisoimaan rikoslainsäädännön kannalta pystytään puuttumaan siihen että taiteilijoiden kulttuurintekijöiden tieteentekijöiden tuotantoa ei käytettäisi maksutta vaan että siitä saisi oikean korvauksen

nyt on erinomaisen tärkeää ja ehdottoman tärkeää erottaa kaksi asiaa

se että me puutumme perättömiin väitteisiin joita esitetään siinä tarkoituksessa että ihmisiä leimataan siinä tarkoituksessa että ihmisiä saadaan toisiaan vastaan ja niihin puututaan ja sanotaan että tuollainen puhe ei kelpaa

miten löydetään ratkaisu jonka tärkein asia on se että tekijöiden toimeentulo turvataan ja miten samalla pystytään soveltamaan se nykyiseen digitaaliseen maailmaan

me haluamme laajasti ihmiset mukaan päätöksentekoon emme suppeasti

en itse usko että tämä on kestävä tapa edetä asiassa vaan pitää löytää positiivisia keinoja joilla tuottajat ja toisaalta käyttäjät kohtaavat niin että välissä ei ole suuria monikansallisia yrityksiä ottamassa isointa pottia välistä vaan käyttäjät voivat suoraan tuottajille itse maksaa

se on täysin eri asia kuin se että sanotaan että ihmisillä ei saisi olla mielipiteitä

tämä on tässä keskustelussa se ongelma

nostan erityisesti siksi kaksi päätösehdotuksen kohtaa esille ja vähän pohdiskelen niitä

ensimmäinen näistä on se että valiokunta esittää että me eduskunta päättäisimme suosituksesta kehittää ja uudistaa niin sanottua hyvitysmaksujärjestelmää

arvoisa puhemies

nostan kaksi isoa muutosta joita minihallitusneuvotteluissa pitäisi tehdä

itse asiassa moni koki että lupaukset tulivat petettyä kun sanottiin että turvataan toimeentulo ja tämä uusi esitys ei sitä turvaa että päästäisiin edes lähelle sitä tasoa joka oli vielä pari vuotta sitten

oletteko valmiita tekemään näitä muutoksia

mutta riippumatta siitä että nyt tehtiin päätös joka ei ole tyydyttävä pitkällä tähtäimellä koko hyvitysmaksujärjestelmä varmasti ei ole se tapa jolla voidaan taata toimeentulo tekijöille

nyt tällä kehyspäätöksellä ollaan leikkaamassa suomalaista kotimaista kysyntää nimenomaan pienituloisilta jotka käyttävät jokaisen euron kotimaisilla markkinoilla

oletteko valmis minihallitusneuvotteluissa perumaan työttömyysturvaan eläkkeisiin opintotukeen ja sairauspäivärahoihin tehdyt indeksileikkaukset

tekniikka kehittyy koko ajan ja joka vuosi tulevat uudet laitteet jotka pitäisi saada hyvitysmaksun piiriin entistä enemmän laitteita hankitaan ympäri maailmaa matkoilta eli meidän pitää kehittää uusia järjestelmiä tämän hyvitysmaksun tilalle

oletteko valmis perumaan peruskouluun tehdyt leikkaukset

luokkakokojen pienentämiseen ja kouluviihtyvyyteen erillismäärärahat on puolitettu tässä kehyspaketissa

sen vuoksi pidän hyvänä että tässä nimenomaan todetaan että sitä kehitetään ja uudistetaan yritetään löytää yhdessä uusia ratkaisuja yhdessä poliittiset päätöksentekijät ja yhdessä tuottajat

minusta tämä nimenomaan tarkoittaa sitä että meidän pitää katsoa tulevaisuuteen miten turvataan toimeentulo ei vain nojata tähän vanhaan järjestelmään ja yritetä paikata sitä purukumilla sieltä täältä

toinen kysymys on se että tässä nostettiin vahvasti nettipiratismi esille ja kuten aikaisemmin puheenvuorossani totesin en usko siihen että voimme taistella niin sanottua nettipiratismia vastaan kielloilla lailla lähettelemällä kirjeitä vaan meidän pitää löytää sellaisia kanavia joilla tuottajat ja käyttäjät pystyvät laillisesti kohtaamaan toisiaan

arvoisa puhemies

tämä oli jo viime kaudella esillä sai erittäin paljon kritiikkiä ja se pyrittiin huomioimaan mahdollisimman laajasti tässä esityksessä

sen vuoksi kun tässä alun perin oli vaan että lisätään toimenpiteitä niin sanotun nettipiratismin estämiseksi minusta on erittäin tärkeää että myös sivistysvaliokunta yksimielisesti on sitä mieltä että digitaalisen aineiston laillista käyttöä edistetään

toinen keskeinen kritiikki kohdistui siihen että aikaisemmassa esityksessä olisi taidetoimikuntien määrä vähentynyt

ainoa tapa jolla oikeasti pystytään puuttumaan tähän ongelmaan että tekijät eivät saa työstään sitä korvausta joka heille kuuluu on se että on käyttäjäystävällisiä yksinkertaisia helppoja tapoja joilla suoraan käyttäjät ja tuottajat kohtaavat

sen jälkeen on noussut myös muita huolia ja jossa niin kun eduskunnan esi tässä sivistysvaliokunnan pohjaesityksessä on aika hyvin huomioitu aivan niin kuin tässä on sekä hallituksen että opposition kansanedustajien puolelta tullut esille se että esimerkiksi kysymystä mitä on kulttuuri on täsmennetty ja oikein mainiosti täsmennetty sitä että nimenomaan pitää olla taiteen ja kulttuurin asiantuntemusta kun siitä oli huoli koska tämän tehtävä on nimenomaan taiteen edistäminen

nyt on ohjelmaan kirjattu harmaa talous

esimerkiksi spotify tekniikaltaan voi olla sen tyyppinen ratkaisu vaikka spotifyhan tuotoiltaan on aivan surkea mutta tämä on se ainoa tapa jolla voidaan edetä

harmaa talous merkitsee kasvavaa suomalaista työttömyyttä ulkomaisten työntekijöiden häikäilemätöntä hyväksikäyttöä rehellisille yrittäjille hankalaa tilannetta

en usko kieltoihin en usko lakeihin sillä tavalla että ne pystyvät ratkaisemaan ongelman vaan tarvitaan kokonaan uusi järjestelmä ja tähän suuntaan tämä mietintö yrittää löytää ratkaisuja

arvoisa puhemies

ilmasto ja ympäristö ja työllisyys

pääministeri stubbin puhe oli kovin vieraantunut siitä mikä tällä hetkellä on pienituloisten tavallisten ihmisten arki

arvoisa puhemies

halusin tässä pohjaesityksessä selkeästi pitää kiinni tästä tunnustetusta ja tunnetusta läänintaiteilijan nimestä ja läänintaiteilijat ovat nimenomaan ne jotka alueilla ovat jatkossakin hajautetusti tekevät sitä taiteen edistämistyötä

niitä on veroparatiisien kuriin laittaminen tobinin veron kaltainen rahoitusmarkkinavero sijoittajan vastuu jota vasemmisto vaati ennen vaaleja ja jota se edelleen pitää esillä

hiilineutraaliuteen

tässä on ideologisia eroja

täällä on puhuttu paljon harmaasta taloudesta ja laittomasta veronkierrosta ja siihen pitää puuttua voimakkaasti

konflikteihin pitää hakea rauhanomaisia ratkaisuja

eteenpäin ei päästä ellette te pääministeri stubb pakita lapsilisäleikkauksissa eläkeläisiltä työttömiltä opiskelijoilta sairailta tehtävissä indeksileikkauksissa

pitää panostaa yhteiskunnan kokonaisedun kannalta sellaiseen energiaan joka työllistää nopeasti ja hyvin ja se on kotimainen uusiutuva energiatuotanto

tämä on huolestuttavaa kehitystä että venäjä on näin lähtenyt toimimaan mutta samalla kehitys venäjän sisällä on myös huolestuttavaa

arvoisa puhemies vihreät ovat vielä tänään ja huomenna välitilassa sen jälkeen he varmasti kritisoivat ja äänestävät vastaan näitä huonoja päätöksiä

se on laillista mutta nyt onkin kysymys siitä että meidän ei pidä puuttua vain siihen mikä nyt on laitonta vaan meidän pitää tehdä laittomaksi myös sitä aggressiivista verosuunnittelua veronkiertoa josta nyt päästään kuin koirat veräjästä kun se ei ole laitonta

kysymys on vain siitä että voi normaali esittely tulla myös tähän virastoon on valmistelija on esittelijä on päätöksenteko jotta tulee avoimuutta läpinäkyvyyttä

ihmisoikeudet sananvapaus vähemmistöjen oikeudet ovat entistä huonommalla tolalla venäjällä

kysyisin myös valtiovarainministeri kataiselta työministeri sinnemäeltä

ei tarvita kuin muutama sosialidemokraatti niin nämä kaikkein heikoimmat päätökset kaatuvat täällä eduskunnassa budjettikäsittelyssä

eikö sillä työllä ole mitään arvoa mitä tekevät omilla käsillään palvelualoilla itsensä työllistäjät ja pienyrittäjät joita arvonlisävero rankaisee todella lujasti heitä jotka haluavat pitää yhteiskuntaa yllä tekemällä työtä

tämä kriisi joka nyt on esillä korostaa sitä että suomi ei voi hoitaa suhteitaan venäjään vain brysselin kautta

onko hallitus valmis tuomaan lainsäädäntöä

eikö olisi pääministeri stubb parempi että vetäisitte pois esitykset lapsilisien leikkaamisista ja indeksileikkauksista

ollaanko valmiita ajamaan eussa tiukennuksia niin että nyt laillisuuden piirissä oleva moraaliton verojen välttely laitetaan kuriin

tässä nämä muutamat huomiot

itse en näe että tässä on pyrkimys keskittää tai yksittäiselle henkilölle tuoda lisää valtaa vaan päinvastoin tässähän monelta osin viedään päätöksentekovaltaa entistä lähemmäksi sitä taidekenttää muun muassa siltä osin missä sijaitsevat nämä aluetoimipisteet ja missä sijaitsevat sivutoimipisteet

turkki joka on käytännössä sisällissodassa pommittaa tappaa kurdeja pilkkaa ihmisoikeuksia ja pommittaa myös rajojensa ulkopuolella syyriassa kurdeja jotka taistelevat daeshia vastaan

miksi te haluatte verottaa entistä kovemmin tätä työtä kun samaan aikaan tiedetään että tämän lisäksi se toimii vielä kovana raippana kaikkein pienituloisimmille

nostin ensimmäisessä puheenvuorossani esille ruotsissa valmisteltavan mallin jossa oman konsernin sisällä annettuja lainoja ei voisi vähentää

arvoisa rouva puheenjohtaja

valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja kalli piti erittäin kriittisen ja rehellisen puheenvuoron erityisesti koulutusleikkausten osalta ja jos ajattelee perussuomalaisten ryhmäpuhuja vähämäkeä niin hän esitti vielä kriittisemmän arvion

tarvitaan poliitikkojen välisiä suhteita tarvitaan sitä että vahvistetaan suomessa venäjän tuntemusta ja venäjän ymmärrystä

miten eu voi toimia tässä tilanteessa samaan aikaan kun käydään neuvotteluja rahoituksesta turkin kanssa niin että turkki ei polje ihmisoikeuksia ja pommita kurdeja

sen sijaan edustaja rantakangas keskustan ryhmäpuheenvuorossa yritti pitää hehkutusta hallituksen politiikasta mutta ehkä huomaamattaan oli kaikkein kriittisin

mutta tarvitaan myös kansalaistasolla yhteistyötä

tarvitaan kulttuurista vaihtoa opiskelijavaihtoa

nimittäin hän totesi että suomessa työttömyyttä kasvatetaan nopeammin kuin missään muussa eu maassa ja tämä on se meidän taloutemme suurin ongelma

ruokaa pitää ostaa joka viikko vuokrat tai asuntolainojen lyhennykset laskut pitää maksaa joka kuukausi

eivät ole kyllä kovin rakentavia myöskään hallituksen toimet esimerkiksi pakottaa ihmisiä sairaina töihin kun ei ole varaa sairastaa

tässä edustaja kivelän hallituskriittisessä ryhmäpuheenvuorossa olisi toivonut että perussuomalaisetkin olisivat nostaneet tämän ja toivon että tämä kivelän puheenvuoro merkitsee sitä että te laitatte nyt tiukasti vastaan näitä ammatillisen opetuksen leikkauksia joita hallitus kaavailee

se itse asiassa pahentaa työttömyyttä

ja nyt kun on saatu ja julkistettu nämä lausunnot näistä pakkolaeista jotka ovat hallituksen kärkihanke työllisyyden parantamiseksi niin lausunnoissa kaiken maailman professorit toivottavasti näin ei hallitus aio tehdä toteavat että nämä jopa heikentävät työllisyyttä

palvelut kauppa ja matkailu ovat kärsineet venäjän talouden romahduksesta ja toisaalta meidän vienti on kärsinyt pakotteista

arvoisa rouva puhemies

kun edustaja zyskowicz kysyi että mistä tiedetään mikä esimerkiksi yhteisöveron alentamisen vaikutus on ollut mikä sitten olisi työllisyysvaikutus niin se ainakin tiedetään mikä sen vaikutus on ollut osinkoihin

hallitus leikkaa neljäsosan opiskelijoiden kaikkein pienituloisimman väestöryhmän perustoimeentulosta

eikö nyt kannattaisi vetää pakkolait pikaisesti pois saada rauha työmarkkinoille

hallitus haluaa että opiskelijat elävät lainalla ja aloittavat työuransa suuret opintovelat niskassaan

tänä vuonna tullaan jakamaan ennätyssuuret osingot